on hyvin tärkeätä suomen talouden tulevan tasapainon saavuttamisen kannalta että kun hallitus budjettiriihessä pystyi sopimaan tietyistä pitkän aikavälin rakenteellisten uudistusten peruslinjauksista niin hallitus ilmoittamassaan aikataulussa eli marraskuun loppuun mennessä pystyy konkretisoimaan näitä linjauksiaan ja todellakin viemään eteenpäin niitä rakenneuudistuksia joista peruslinjauksia tehtiin budjettiriihen yhteydessä

herra puhemies

kuntayhtymiä koska tämä teidän mallinne tarkoittaa näiden kuntayhtymien lakkauttamista ja samalla te syytätte hallitusta siitä että hallitus lakkauttaa kuntayhtymät

sanoin jo aikaisemmin ja sanon uudelleen omana kantanani sen että siinä missä en hyväksy kuittikauppaa ja pimeiden palkkojen maksamista suomalaisille työntekijöille ja sitä kautta kilpailun vääristämistä ja veron saajan oikeutettujen ja laillisten saamisten pienentämistä niin en tietysti hyväksy myöskään sitä että ulkomaalaisten työntekijöiden osalta toimittaisiin siten että käytännössä nämä työntekijät eivät maksa ja heidän puolestaan ei makseta veroja yhtään mihinkään

tänä vuonna tänä päivänä olemme juuri kuulleet uutisia siitä että romaniasta tulleet henkilöt jotka tähän saakka ovat keskittyneet lähinnä kerjäämiseen ehkä valitettavasti myös eräisiin rikollisuuden muotoihin ovat nyt keksineet että hakemalla turvapaikkaa he saavat tämän kerjäämisen päälle viranomaisilta järjestetyn asumisen vastaanottokeskuksissa ja vielä käteistä rahaa käteen toimeentulotuesta ja tähän asiaan ehdottomasti tarvitaan muutos

tämähän on totuus

jos kreikka ei ole valmis tekemään niitä ratkaisuja joita tarvitaan olettehan valmiita siihen että kreikalle avataan ovi ulos eurosta

nyt olin hyvin tyytyväinen kun huomasin että uusimmassa kirjassaan oikeutta etsimässä tältä vuodelta myös emeritusprofessori aulis aarnio käyttää ilmaisua perusoikeusfundamentalismi ilman minkäänlaisia sitaatteja ilman että hän olisi laittanut tuon käsitteen lainausmerkkeihin

te kiristätte opettajien lastentarhanopettajien sairaanhoitajien maatalouslomittajien maatalousteknikkojen poliisien vartijoiden ja palomiesten verotusta

tuomitsen tällaisen lapsellisen vastuuttoman ja jopa rikollisen kuten sanoin käyttäytymisen yksiselitteisesti ja annan tässä suhteessa kaiken tukeni ja solidaarisuuteni ministeri thorsille

minä edelleen mietin mikä on minun perusteluni sille että mies ei voisi synnyttää minkä takia minun mielestäni miehen ei tule voida synnyttää

en tarkoita vllä nyt sitä mitä yleisradion ohjelmissa vaan tarkoitan valtuustoja vaaleja virkoja ja verotusta koska ei voida ajatella että näihin peruskuntiin joihin jää vain kuoret ja kunnantalot jäisivät kaikki nämä valtuustot ja virat sun muut

ja edustaja tynkkynen myönnän että en pysty esittämään parempaa perustelua kuin sen että se on minun ajattelumaailmani ja sanoisinko maailmanjärjestykseni kannalta vieras ja outo ajatus että miehen pitää voida synnyttää

olen itsekin vuosien saatossa joutunut rasistisen uhkailun ja herjailun kohteeksi ja missään olosuhteissa tällainen ei voi olla hyväksyttävää

tämä on erittäin tärkeää meidän pitkän aikavälin talouden tasapainon kannalta mutta se on tärkeätä myös suomen taloudellisen uskottavuuden ja miksei myös hallituksen oman talouspoliittisen uskottavuuden kannalta

siis ne kaikki unionin kansalaiset jotka tulevat suomesta hakemaan turvapaikkaa tietävät että he eivät voi saada suomesta turvapaikkaa

arvoisa herra puhemies

en muuten haluaisi puhua tästä yksittäistapauksesta mutta kun yksittäistapausten kautta saamme käsitystä siinä missä meidän nykyinen systeemimme menee niin kysyn ministeriltä kaksi kysymystä

salin vasemmalla laidalla on eduskuntaryhmä jonka nimeksi sopisi edustaja lapintie ja menneisyyden vangit nimittäin niin vanhakantaista ja asenteellista oli edustaja lapintien ryhmäpuheenvuorossaan esittämä suhtautuminen natoon joka kuitenkin on demokraattisten maiden erittäin merkittävä rauhanjärjestö johon suomikin luontevasti kuuluisi

kuitenkin meidän järjestelmämme ovat niin hitaita ja niiden ajalta maksettavat kompensaatiot heidän rutiköyhiin oloihinsa nähden niin tuntuvia että kannattaa hakea suomesta turvapaikkaa

sitten tämä että yritykset maksaisivat kuitenkin enemmän eli myös yli verovapaan menevää ja nämä työntekijät maksaisivat siitä tuloverossaan

jos henkilö hollannista karkotetaan irakiin siis palautetaan ja katsotaan että irak on hänelle riittävän turvallinen maa ja hänet karkotetaan koska hän on siellä tehnyt rikoksia niin onko mahdollista että hän hakee suomesta turvapaikkaa ja että suomessa silloin katsotaan että irak ei olekaan hänelle turvallinen maa

tämä argumentti jonka sanoitte että mitä siitä on haittaa että mies voi synnyttää mitä haittaa siitä on edustaja tynkkyselle tai minulle tai edustaja alanko kahiluodolle ei ole kovin hyvä argumentti teidän puoleltanne koska kun olemme puhuneet sukupuolineutraalista avioliittolaista niin siinä yhteydessä on puhuttu myös jonkun verran lukumääräneutraalista avioliittolaista jota vihreiden nuorisojärjestö ilmeisesti kannattaa

on syntynyt tai synnytetty vääristynyt kuva perus ja ihmisoikeuksien ja perustuslain roolista arkisessa laintulkinnassa

hallintovaliokunta on tähän asiaan kiinnittänyt huomiota ja pyytänyt ministeriöltä selvitystä suomen perhesidelainsäädännöstä ja käytännöstä suhteessa muihin pohjoismaihin ja muihin euroopan unionin maihin jotta saadaan vertailutietoa siitä onko suomen perhesidelainsäädännössä ja politiikassa joitakin aivan erityisiä vetovoimatekijöitä

kun tällainen henkilö nyt hakee suomesta turvapaikkaa joka aikaisemmin on hakenut hollannista ja on sieltä sitten tunnetusta syystä palautettu irakiin niin kuinka kauan tällainen prosessi kestää kun hollannista epäävän päätöksen ilmeisesti saanut ja kotimaahansa palautettu irakilainen hakee uudelleen suomesta turvapaikkaa

kyllä olemme sitä mieltä että pitkällä aikavälillä nato jäsenyys vahvistaisi ja vakauttaisi suomen turvallisuutta ja suomen asemaa

ja nyt voi yhtä hyvin kysyä mitä haittaa siitä on edustaja tynkkyselle tai minulle jos kaksi miestä ja kolme naista haluaa muodostaa yhdessä avioliiton

nämä selvästi perusteettomat turvapaikkahakemukset ruuhkauttavat vastaanottokeskuksia ruuhkauttavat viranomaismenettelyjä ja merkitsevät myös sitä että sellaiset turvapaikkahakemukset jotka ovat perusteltuja ja aiheellisia tai joiden osalta tämä mahdollinen peruste on vaikeammin selvitettävissä viivästyvät huomattavalla tavalla

keskustelu on nyt päättynyt

lisäksi nato jäsenyys antaisi suomelle puhevallan niissä tärkeissä nato pöydissä joissa jäsenet keskustelevat ja päättävät asioista

eduskunta hyväksyy sopimuksena

myös hallituksen pitää varautua siihen että jos näiden muutosten jälkeenkin tämä systeemi vuotaa eli saadaan toimeentulotukea sitten muilla perusteilla niin sekin porsaanreikä pitää tukkia

edustaja myllykosken ja edustaja elsi kataisen puheenvuoroja kuunneltuani tulin kyllä aika huolestuneeksi siitä mitkä kaikki vaikutukset tällä lakiesityksellä on meidän kustannuksiimme ja ennen kaikkea huolestuneeksi siltä osin johtaako tämä lakiesitys ja sen hyväksyminen käytännössä siihen että me maksamme suomalaista tunnetusti korkeatasoista ja kallista sosiaaliturvaa henkilöille joille se tosiasiallisesti ei kuuluisi maksettavaksi

supernormistojen tällä siis tarkoitetaan perusoikeusnormeja ja niiden takana olevia moraalinormeja tulkinnassa ei ole mahdollista saavuttaa yhtä ja oikeaa ratkaisua

ministeri thors totesi että luonnollisesti pohjoismailla on vetovoimatekijöitä koska ne ovat tunnetusti erittäin toimivia hyvinvointiyhteiskuntia ja suomi vielä aivan erityisesti maailman paras maa

mustajärvi totesi että valtioneuvoston jäsen saa virkansa puolesta esimerkiksi sellaisia yhtiöiden toimintaan tuleviin ratkaisuihin liittyviä tietoja joilla tiedoilla voi olla suurikin merkitys ajatellen esimerkiksi puolison käymää osakekauppaa

asell punnersi e

arvoisa puhemies

osittain painua osittain toiseen

lopuksi ministeri thorsille olisin sanonut hän joutui valitettavasti poistumaan mutta varmasti lukee keskustelumme pöytäkirjan että ei kannata nyt lainkaan väheksyä sitä määrää maahanmuuttajia mitä perheenyhdistämisen kautta on suomeen lähivuosina tulossa

arvoisa herra puhemies

olen edelleen samaa mieltä kuin silloin eli aleksis kiven sanoin minä olen vihainen ja äreä kuin rakkikoira pankkituelle

edustaja rajamäki kysyi käsittelemmekö me näitä ekpn kautta olevia riskejä pankkivaltuustossa ja minkälaisia lukuja puheenjohtaja itse tässä yhteydessä käyttää

hallituksen piirissä on valmisteltu esityksiä on jo yksi annettukin eduskunnalle mutta on myös valmisteltu esityksiä joilla voitaisiin ennaltaehkäistä näitä perusteettomia turvapaikkahakemuksia koska mikään ajateltavissa olevien resurssien lisääminen poliisille tai maahanmuuttoviranomaisille ei riitä ellemme puutu sellaisiin vetovoimatekijöihin jotka merkitsevät jatkuvaa perusteettomien hakemusten virtaa suomeen

on suoranainen joskin muodikas itsepetos ajatella että supernormistoille ja niiden ilmentämille perusarvoille on olemassa jokin objektiivinen sisältö

herra puhemies

kuitenkin hallintovaliokunta on pyytämässään selvityksessä tarkoittanut sitä onko suomen kohdalla olemassa erityisiä vetovoimatekijöitä sen lisäksi että suomi on maailman paras maa ja nämä seikat varmasti selviävät lähipäivinä kun ministeriö antaa hallintovaliokunnan pyytämän selvityksen sille

arvoisa herra puhemies

olen koko nuoruuteni taistellut ja aika hyvällä menestyksellä kommunismia ja sosialismia vastaan ja tietystikään en kannata sellaista eräänlaista sosialismia että pankkien tappiot sosialisoidaan veronmaksajien piikkiin

edustaja aalto puhuitte populismista ja niinpä palaan näkemykseeni viherpopulismista

ihan selvyyden vuoksi haluan tuoda esiin tähän keskusteluun sen että jos valtioneuvoston jäsen tällaisia tietoja menisi eteenpäin kertomaan ja jos sitten niiden tietojen valossa ja perusteella ulkopuolinen henkilö onnistuu tekemään hyviä osakekauppoja niin siinä toteutuu arvopaperimarkkinarikos joka tapauksessa siis riippumatta siitä ovatko nämä perheenjäsenten osakeomistukset etukäteen tiedossa vai eivät

ratkaisu jää riippumaan tulkitsijasta ei laista

yhdyn niihin ajatuksiin mitä täällä on esitetty että valiokunnat hyvin perusteellisesti paneutuvat tähän esitykseen ja hyvin huolellisesti ja tarkasti sitä tarkastelevat

tämä on kohtalokasta oikeudelle

niinpä nyt toistan teille kysymykseni

itse olen tässä salissa useamman kerran viime keväänä kiinnittänyt huomiota kahteen erityiseen vetovoimatekijään suomen osalta perheenyhdistämisasioissa

suostun näihin ratkaisuihin vain sen takia että arvioni mukaan suomen etu näitä ratkaisuja vaatii

edelleen seuraava kohta joka on hyvä lukea oikeusasiamiehen kanslian kaikkien juristien tietoon on seuraava

olemme hyvin pian tilanteessa jossa jos ei mitään tehdä näiden täällä olevien somalialaisten siis en tarkoita pelkästään alaikäisiä vaan myös täysi ikäisiä perheenyhdistämishakemusten kautta suomeen tulee hyvin suuri määrä somalialaisia maahanmuuttajia joista osa on kirjoitus ja lukutaidottomia ja meidän mitkään kotoutusjärjestelmämme eivät tosiasiassa riitä sulattamaan tällaista määrää uusia maahanmuuttajia parin kolmen vuoden sisällä

tiedän että hallituksen piirissä on valmisteltu esimerkiksi sellaista uudistusta jossa eu kansalaisten osalta turvapaikkahakemukseen liittyvät vastaanottopalvelut ja siihen liittyvä toimeentulotuki lakkautettaisiin kielteisen päätöksen antamisen jälkeen

meillä suomalaisilla minun mielestäni on taipumusta sinisilmäisyyteen sekä eu direktiiveihin nähden että ulkomaalaisiin nähden

toinen on se että me emme aseta perheenkokoajalle minkäänlaisia toimeentuloedellytyksiä siis emme vaadi toisin kuin eräät muut maat että perheenkokoajan pitäisi esimerkiksi kyetä elättämään itsensä jotta hän voi saada perheensä perässään tänne suomeen

ellemme pyrkisi tukemaan euron vakautta ja euron selviämistä olisivat seuraukset suomen taloudelle ja työllisyydelle todella raskaat ja todella kalliit

sen vuoksi tilanneherkkää oikeuslähdeoppia vaanii demokraattisen oikeusvaltion pahin uhka mielivalta

olen nähnyt opettajia lastentarhanopettajia kirjastonhoitajia maatalouslomittajia en ole nähnyt enkä maatalousteknikoita mutta sellaisiakin on olemassa eli minun perusväitteeni on että hallituksen esitykseen verrattuna te kiristätte tavallisten keskituloisten suomalaisten palkansaajien verotusta

kun tässä esityksessä on kyse eu direktiivistä joka käsittelee ulkomaalaisten oikeutta sosiaaliturvaan suomessa niin minä pelkään että tämä meidän sinisilmäisyytemme tässä tilanteessa herkästi tuplaantuu

ja kun edustaja aalto olette aikaisemmin sanonut että kilometrikorvauksista säästämällä syntyy valtavasti säästöä valtiolle niin voisitteko te luetella esimerkiksi ne yhdeksän muuta keskeistä säästökohdetta kun nämä kilometrikorvaukset on jo moneen kertaan käytetty

on kuitenkin hyvä että tässä käytetään markkinataloutta eli omistajat pannaan kärsimään velkojat pannaan kärsimään ne joille vastuut kuuluvat pannaan myös tässä maksumiehiksi

se on syvässä ja sovittamattomassa ristiriidassa suomen perustuslaissa hyväksytyn legaliteettiperiaatteen kanssa

odotan että ministeri thors ja hallitus mahdollisimman pian toisivat tämän esityksen eduskuntaan ja toisivat muitakin esityksiä joilla prosesseja nopeutettaisiin ja aiheettomia hakemuksia ennaltaehkäistäisiin

täällä oppositio on vaatinut hyvin tuntuvia menonlisäyksiä lähivuosina

puhutaan siis muista kuin pakolaisista eli puhutaan niistä perheenkokoajista jotka ovat täällä suomessa sen vuoksi että ovat saaneet oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella ja joita näistä perhesidehakemuksista on aivan ylivoimainen valtaosa käsitykseni mukaan

tilanneherkkää ja suoraan supernormeihin nojautuvaa lainsoveltamista ei ole lupa asettaa lainsäännösten yläpuolelle ja asemoida laintulkitsijaa lainsäätäjän edellä

mainitsen vain esimerkkinä että tälläkin hetkellä me maksamme helsingin kaupunki virolaisille enemmän toimeentulotukea kuin tallinnan kaupunki

minä käytän tässä yhteydessä kerettiläisen puheenvuoron

eli tehkäämme niin että mieluummin otamme vähemmän ihmisiä esimerkiksi somaliasta ja annamme heille hyvän elämän edellytykset suomessa kuin että otamme paljon ja jätämme käytännössä nämä ihmiset sitten kotouttamatta kaikkine niine ongelmineen mitä siitä seuraa

totean että kun kaikki puolueet laidasta laitaan ovat tyytyväisiä siihen että on säädetty pysyviä menonlisäyksiä takuueläkkeen muodossa ja on sitouduttu pysyviin indeksikorotuksiin perhe etujen osalta niin minun mielestäni on kysyttävä onko meillä tällä hetkellä todella varaa näihin juuri ensi vaalien alla voimaan tuleviin uudistuksiin

arvoisa puhemies kuten hallitus ja valiokunta toteavat tarvitsemme rakenteellisten uudistusten verojen kiristämisen ja menojen leikkausten lisäksi panostuksia kasvu

herra puhemies

meillä oleskelee ainakin papereiden mukaan oleskelee helsingissä virolaisia jotka ovat tulleet suomeen aikanaan töihin mutta työnteko on lakannut ja he saavat sen jälkeen toimeentulotukea vaikka se olisi peruste katsoa että heidän oikeutensa oleskella suomessa on päättynyt

perusoikeudet ovatkin nousseet keskiöön oikeustieteen ennen muuta valtiosääntöoikeuden edustajien käymissä keskusteluissa

toinen aivan erityinen vetovoimatekijä suomen kohdalla on ollut se minkä jo aikaisemmin vastauspuheenvuorossani totesin ja minkä monta kertaa viime keväänä toin esiin että suomi on tällä hetkellä ainoa maa maailmassa siis ainoa maa maailmassa joka muidenkin kuin pakolaisten kohdalla maksaa näissä perheenyhdistämistilanteissa perheiden matkat suomeen

aivan ratkaisevaa tulevaisuuden

muun muassa kansanedustaja puheenjohtaja sasi puhui täyttä asiaa esitellessään perustuslakivaliokunnan tätä asiaa koskevan mietinnön

ensinnäkin sikäli kun tiedämme olemme ainoa maa maailmassa ainoa maa maailmassa joka muidenkin kuin pakolaisten eli suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneiden kohdalla maksaa näiden tänne yhdistettävien perheiden matkat sieltä etiopiasta tai somaliasta suomeen

tässä mielessä oppi perusoikeuksien vahvasta vaikutuksesta lainkäyttöön ja oikeustieteen tulkintoihin on oikeustieteellinen ei lainsäädännöllinen doktriini

hyvä että tuetaan innovaatioita ja tulevaisuuden aloja

uskoin itse että hallituksen tulisi panostaa erityisesti viittekkiimpia talouteen energiatehokkuuteen ja uudistuva

me pidämme hölmöinä kreikkalaisia poliitikkoja kun lupasivat kansalaisilleen näiden toivomia muutoksia ja toteuttivat niitä vaikka rahaa ei ollut

tällä alalla on lupaavia kysyntää ja

luvun alaotsikko

no miksi on tärkeätä kiinnittää huomiota näihin vetovoimatekijöihin miksi on tärkeätä arvioida suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden ja perhesidehakemusten määrää

aloitan toteamalla että kreikassa lakkoillaan taas ja puuhataan yleislakkoa

kun eräissä muissa pohjoismaissa naapurimaissa edellytetään ennen kuin voi saada perheen tänne suomeen että on tietty toimeentulo jo olemassa siis muu kuin sosiaaliturvan varassa oleva toimeentulo suomi ei tänä päivänä aseta mitään tällaisia vaatimuksia

herra puhemies

vaikka olemme näissä tukipaketeissa mukana oman etumme vuoksi niin on pakko todeta että mitä enemmän kreikassa lakkoillaan sitä vaikeampi on suomalaisille veronmaksajille perustella näihin tukipaketteihin osallistumista

arvoisa rouva puhemies

esimerkkinä meidän sinisilmäisestä suhtautumisestamme ja suomalaisille veronmaksajille kalliiksi tulevasta suhtautumisesta ulkomaalaisten perusteettomaan sosiaaliturvaan kerroin sen että helsingin kaupungissa maksetaan tänä päivänä virolaisille enemmän toimeentulotukea kuin mitä tallinnan kaupunki maksaa

päivä joulukuuta viime vuonna ja jonka aukeaman juttu oli otsikoitu vain syytetty puuttuu

kyseessä on ulkomaalaislain muutos jolla maahanmuuttoviraston poliisin ja rajavartiolaitoksen työnjakoa ja yhteistyötä kehitetään

sitten on pitkät pätkät joita nyt muun muassa ajanpuutteen vuoksi en lue mutta kehotan oikeusasiamiestä ja apulaisoikeusasiamies pajuojaa ja viraston esittelijöitä lukemaan

jos käy niin että kreikka menee maksukyvyttömäksi siitä seuraa sellainen tartuntavaikutus näin uskon että portugali jonka mainitsitte ja moni muu euroopan maa on suurissa vaikeuksissa niiden lainakorot nousevat ja tämä mahdollinen vyöry talouden kriisin hallitsematon vyöry ulottuisi myös edustaja soini jos se ketään lohduttaa esimerkiksi ruotsiin ja englantiin jotka eivät ole euromaita

taustalla on se yksinkertainen ajatukseni että on parempi että me otamme suomeen vähemmän turvapaikanhakijoita ja annamme heille hyvät edellytykset kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan oppia kieltä saada koulutusta saada ammatti pärjätä työmarkkinoilla kuin että me pidämme kätemme levällään ylläpidämme erityisiä vetovoimatekijöitä otamme hyvin paljon turvapaikanhakijoita ja heidän perheenjäseniään ja jätämme käytännössä heidät onnistuneen kotouttamisen ulkopuolelle koska mitkään voimavarat eivät pysy perässä ellemme puutu itse määriin

osana tätä juttua aamulehti nimittäin julkaisi erään asianajajan heille antaman kalenterin tältä osin ja nyt luen mitä tämä asianajaja tältä osin saattoi kalenteriinsa merkitä

mitä kestävyysvajeeseen tulee valtiovarainministeri urpilainen

näihin ministeri thorsin on nyt pakko kiinnittää enenevässä määrin huomiota sillä minä väitän että tätä rataa tämän perheenyhdistämisen kautta tuleva maahanmuutto räjähtää meille käsiin

voimassa olevan perustuslain perusoikeusuudistuksen valmistelu ei anna vahvistusta perusoikeusfundamentalismille

tämä johtuu tietysti siitä että meidän toimeentulotuen taso on niin paljon parempi kuin tallinnan toimeentulotuen taso mutta tämä suuri tasoero myös houkuttaa väärinkäytöksiin

toiseksi kun kuuntelee täällä opposition puheenvuoroja joissa toinen toistaan värikkäämmin ilmaisuin haukutaan hallituksen koulutusleikkaukset niin kuka olisi uskonut että se edellinen hallitus missä olivat demarit ja vihreät missä olivat edustajat gustafsson krista kiuru ja ville niinistö leikkasi suunnilleen saman verran koulutuksesta kuin tämä nykyinen hallitus

arvoisa puhemies

kiinnitin jo edellisessä puheenvuorossa huomiota siihen että minun mielestäni on väärin että nämä perus ja ihmisoikeusjuristit on korotettu suomalaisen rikostorjunnan ylivoimaisiksi asiantuntijoiksi ja auktoriteeteiksi

toinen kysymys ministeri urpilainen

saksassa on onnistuttu paljon suomea paremmin taklaamaan nuorisotyöttömyyttä

niinpä meillä helsingissä asuu ainakin papereiden mukaan täällä asuu virolaisia jotka aikanaan ovat tulleet suomeen töihin ja jääneet sitten työttömiksi ja joilla ei olisi oikeutta olla suomessa koska he turvautuvat toistuvasti sosiaaliturvaan

tämä ymmärtääkseni on se syy miksi nämä maat ovat esimerkiksi imfn kautta ja osin myös suoraan muutoin mukana tämän velkakriisin patoamisessa

asianajaja jyri kilven kalenterista oli marraskuussa varattu kymmenen päivää joko kokonaan tai osittain rikosjuttujen oikeudenkäyntejä varten

mitä mielestänne voimme saksasta oppia

kauppalehden haastattelussa te sanoitte ja edustaja orpo sen äsken siteerasi että parasta olisi kun tämä yhteisöveron alennus olisi vain kompensoitu osinkoverotusta kiristämällä

jos jo tulkintavaihtoehtojen analyysiin tuodaan väljiä arvoargumentteja ajaudutaan tilanteeseen jossa tulkitsijan perusoikeudelle antama arvosisältö sulkee pois muut hyvin perustellut vaihtoehdot

on varmasti niin että perheen kannalta on epäinhimillinen ja kohtuuton sellainen lopputulos jossa perheen isä voisi jäädä suomeen ja perheen äiti ja vielä alle kouluikäiset pienet lapset joutuisivat suomesta lähtemään

herra puhemies